kiireellinen hoito onkin perusteltua

arvoisa puhemies

halu laajentaa terveyspalvelut koskemaan myös lyhytkestoisia terveyspalveluja on ristiriitaisesti perusteltu

perussuomalaisethan alustavasti olisivat halunneet kokonaan heidät armahtaa siitä viiden vuoden siirtymäajasta mutta kun tuli ilmi että siinä on perustuslakivaliokunnan näkemys ongelmana niin sen jälkeen nostimme esille keskustelussa edes sen neljän vuoden siirtymäajan

arvoisa puhemies

ymmärrän myös sen että laittomasti maassa olevien alaikäisten terveyspalvelut on hyvä järjestää samansisältöisinä kuin samanikäisille suomalaisille lapsille ja nuorille

tämä tulee lisäämään yhteistyötä vanhempien kanssa

koska on kysymyksessä hallituksen esitys olisin toki odottanut että asiaa koskeva ministeri rehula olisi ollut täällä esittelemässä tämän mutta hänellä näyttää olevan muita kiireitä tällä hetkellä

tämä yhteistyö toteutuisi myös koulurauhakeskustelun suhteen opettajan käyttäessä hyväkseen nykylain suomaa mahdollisuutta keskustella oppilaan häiritsevästä käytöksestä vanhempien kanssa ja sen jälkeen vanhemman luvalla poistaa häneltä vaarallinen esine

meidän päättäjien keskuudessa on herättänyt paljon keskustelua tämä vakuutuslääkäreiden voimakas tulkinta joka on monesti ristiriidassa potilaan oman lääkärin tulkinnan kanssa siitä onko potilas kelvollinen pääsemään sairauseläkkeelle vai ei

on hyvä että edustaja rundgren nosti esille tämän mietinnön näkökannan siitä että perimmäinen tarkoitus on eläinten hyvinvointia edistää vaikka tätä turkistarhauksen kieltoa ei siinä kannatettukaan

he lapset ovat olosuhteidensa uhreja eri tavoin kuin heidän vanhempansa

on tärkeää luoda semmoista lainsäädäntöä joka antaa jokaiselle oikeuden tulla kuulluksi myös oikeudessa eikä heikennä kustannuksiin vedoten istuntojen osallistumisoikeutta

siinä vaiheessa kun opettaja joutuu turvautumaan voimakeinoihin on kahden ihmisen tässä tapauksessa opettajan ja oppilaan välinen yhteys katkennut

siksi ihmettelenkin sitä ovatko meillä yleensä nämä teot ja puheet niin ristiriidassa että me emme voi lähteä tekemään vähän enemmän töitä niitten hyväksi jotka ansaitsevat sen armahduksen kuten tästä

toki ymmärrän sen että se veto oikeus on vielä olemassa että voidaan päästä istuntoon mutta jos se linja pääsääntöisesti ohjataan siihen suuntaan että oikeudenkäynnin istuntoihin ei välttämättä tarvitse mennä ne voidaan tehdä ilman läsnäoloa niin se voi kyllä heikentää tällaisen henkilön oikeusturvaa

se on oikeasti rehellinen kannanotto eläinten hyvinvointiin sillä olisivathan nämä lakialoitteen tekijät voineet tehdä myös semmoisen ruotsin mallin kaltaisen lakialoitteen jossa oltaisiin vaadittu hyvinvoinnin parantamista niin voimakkaasti että kannattamattomana se liiketoiminta olisi sitten lakkautunut

hallituksen esitys perustuu siihen että kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa on tunnustettu oikeus terveyteen ja perustuslaissa on säädetty oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon kaikille ihmisille

liian tiukan kontrollin ja rangaistuskulttuurin katsotaan jopa haittaavan oppilaan itsehallinnan kehittymistä

yleiskeskustelu on

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotusten simonen käsittely antaa

vastauksena olisi molemminpuoliseen luottamukseen ja arvostukseen perustuva suhde jossa auktoriteetti on opettajalla ja samoin myös vastuu suhteen edistämisestä

arvoisa puhemies

onko käymässä siis niin että tämän tulkinnan mukaan jokaisella luvatta maassa oleskelevalla on perustavanlaatuiset oikeudet ei vain terveydenhuoltoon vaan pian myös toimeentulotukeen

pelkästään euroopan alueella noin puoli miljoonaa ihmistä kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin

oikeusministeri henrikssonin toimialalla keskusteltiin rattijuopumuksen rangaistuksen matalasta tasosta

arvostan tätä rehellisyyttä että ollaan rehellisiä että sitä hyvinvointia ei voida lisätä niin paljon että eläimet voivat hyvin jotta se liiketoiminta olisi kannattavaa ja tästähän tässä on perimmäisyydessään kysymys voimmeko me sitä hyvinvointia parantaa aidosti että se liiketoiminta vielä säilyy suomessa

edustaja juvosen hylkäysesitys on kannatettava ja kannatan hylkäysesitystä

esityksessä mainitaan oikeus maksuttomiin lääkkeisiin mutta ei mainita mitään esimerkiksi tulkkauspalveluista tai muista palveluista joita terveydenhuollon palvelut vaativat

jos opettaja ei onnistu rakentamaan itselleen pedagogista auktoriteettia oppilaiden silmissä ja jos häneen ei luoteta työrauhahäiriöt ovat erittäin todennäköisiä

kaikkein suurin muutos nykytilaan verrattuna olisi sähkösavukkeiden sääntelyn huomattava tiukennus

ja toki jos ei siihen lakimuutoksia tule ja tiukempia säädöksiä niin en usko että oleellisesti paranevat ne hyvinvoinnit niillä häkkieläimillä

thl tutki tupakointitottumuksia yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa

sekä laki perusopetuksesta ammatillisen opetuksen järjestämisestä että lukiolaki antaisivat lakimuutoksen jälkeen opettajalle oikeuden poistaa oppilaalta laissa kielletty tai vaarallinen esine

jokaisella joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon

olisin ihan tähän yhden kommentin edelliseen puheenvuoroon antanut tai kysynyt siitä kun itse olen saanut tämmöistä tietoa että suurimmalle osalle turkiskasvattajista tarhaus on sivuelinkeino elikkä ei pääelinkeino en tiedä onko tämä tieto oikeata elikkä lopuistakin tuottajista suurimmalla osalla on koulutus tai valmiudet myös johonkin toiseen ammattiin ja että useat heistä näistä tarhaajista lähestyvät eläkeikää

nikotiinisähkösavukkeen kokeilut ja käyttö olivat vähäisiä niiden keskuudessa jotka eivät tupakoineet tai nuuskanneet

tämä siis turvaa jokaiselle suomen lainkäyttöpiirissä olevalle subjektiivisen oikeuden sellaiseen tulotasoon ja palveluihin joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso

kokeiluja kuitenkin esiintyi

meillähän on tämmöinenkin eläinsuojelulakisuositus joka sanoo että jos minä hankin lapselleni marsun tai kaksi niin kahden marsun tulisi elää vähintään puolen neliömetrin suuruisessa häkissä

käykö tässä nyt niin että hallituksen tulkinta perustuslaista avaa laittomasti maassa oleville ensin oikeuden terveyspalveluihin ja sitä myötä oikeuden välttämättömään toimeentulotukeen

jos tämä saamani tieto pitää paikkansa niin ei tässä ole kysymys mistään suurtyöttömyydestä jos tämä kansalaislakialoite sattuisi menemään eteenpäin

muutoinhan hallituksen perustuslain tulkinta johtaa ristiriitaan jota varsinkin kunnissa voidaan tulkita eri tavoin

toki aina yrittäjyyden kieltäminen lailla on vakava asia ja sitä pitää tarkkaan harkita mutta jos siihen vastapainoksi tulee hyvin tärkeitä perusteita etiikan kannalta niin tokihan siitä pitää keskustella

miksi haluatte suomalaisten veronmaksajien velvollisuudeksi maksaa myös laittomasti maassa olevien terveyspalvelut entistä kattavammin vaikka rahaa omien kansalaisten palveluihin ei teillä riittävästi ole

toinen esimerkki on supikoira josta on kuultukin täällä että se on itä aasiasta kotoisin oleva koiraeläinlaji ja se viihtyy kosteissa metsissä ja luonnossa

lisäksi täytyy muistaa se että turkistarhaajat saavat myös lomitustukea muun tuen lisäksi mitä perustellaan sillä että sitä annetaan myös muille ja muulle eläintuotannolle

eikö ensin pitäisi taata omien kansalaistemme hyvinvointi ja nostaa esiin muun muassa vanhusten pitkäaikaissairaiden ja laitoshoidossa olevien työttömien omais hoitajien ja pienituloisten tilanne

perustelu lomitustuesta on kuitenkin vähän ontuva mielestäni sillä turkistaloudella ei ole samanlaista yhteiskunnallista merkitystä kuin omavaraisella elintarviketuotannolla

silti thln mukaan sen käytössä muodostuu vähemmän haitallisia aineita kuin savukkeiden käytössä ja palamisreaktion yhdisteitä ei luonnollisesti ole

euroopan unionilla ei ole tässä lakiehdotuksessa tarkoitetuille henkilöille järjestettäviä terveydenhuollon palveluja koskevaa yhteistä lainsäädäntöä

on syytä kysyä suojelemmeko tupakkateollisuuden liiketoimia ja tupakan aiheuttamia terveyshaittoja sillä jos säätelemme sähkötupakointia liian tiukasti

voiko näillä esimerkeillä aidosti kysyä sitä ovatko nämä häkkiolosuhteet sellaisia että ne aiheuttavat eläimelle turhaa kärsimystä vaikka sen turkki kiiltäisi

hallituksen esityksessä on monia epäloogisia kohtia

on myös syytä miettiä syntyykö kouluissa julkisen voimankäytön tilanteita vain sen johdosta että opettajan auktoriteetti säilyy ja häiritsevä esine otetaan pois

kärsiikö turkiseläin suurimman osan elämästään ei sen vuoksi että saisimme ravintoa vaan ainoastaan jotta saisimme pukea sen turkin yllemme

miksi tupakointivälineitä kuten piippuja puhumattakaan nikotiinipurukumeista kaikkine eri makuineen saa myydä avoimesti kaupan kassan välittömässä läheisyydessä mutta nikotiinia sisältämättömät sähkötupakkalaitteet ja niiden osat tulisi jatkossa piilottaa lukollisiin kaappeihin

itse pohdin nimittäin just tällaisten erilaisten vaihtoehtojen ja esimerkkien valossa tätä että toisaalta me teemme tiukkoja lakeja jos ei se haittaa esimerkiksi elinkeinotoimintaa

tanskassa on mahdollista hakea kiireetöntä hoitoa maahanmuuttovirastosta mutta sitä hyödynnetään harvoin koska maahanmuuttovirastolla on velvollisuus ilmoittaa luvatta maassa olevat henkilöt poliisille

animalian ja monen muun tahon huolellinen tutkimus osoittaa kiistatta että suomessakin tuotetut turkiseläimet kärsivät niissä olosuhteissa joissa ne elävät

arvoisa puhemies

mutta jos se haittaa niin me emme tee tiukkoja lakeja joten ei voida rehellisesti sanoa että toinen eläin kärsii mutta toinen ei jos on kuitenkin lähtökohta sama

miksi nikotiinia sisältävään nesteeseen tulee laittaa tupakkalain mukainen varoitusilmoitus kun vastaavasti nikotiinia sisältävät purukumit ja laastarit voidaan markkinoida ja myydä lääkkeenä

suomessa terveydenhuoltohenkilöstön salassapitovelvollisuus estää tiedon antamisen ulkopuolisille eräin laissa säädetyin poikkeuksin jotka liittyvät epäiltyihin vakaviin rikoksiin tai lastensuojelun tarpeeseen

esimerkiksi nicorette mainostaa purukumin pitävän tupakanhimon loitolla ja olevan apuväline tupakoinnin lopettamiseen

lain soveltaminen tavaroidentarkastustilanteessa on haastavaa sillä kielletty esine voi olla sijoitettu vaikkapa paidan alle jolloin opettajalla ei ole poistamisoikeutta

toivon tosiaan vaikka tämä lakialoite ei taida menestyä täällä salissa että turkistuottajat ottavat vakavasti sen viestin tästä parlamentista että tekevät sen minkä pystyvät vielä että se elinkeino olisi kannattavaa ja parantavat niiden eläinten hyvinvointia

rikokseen syyllistyneen maassa luvatta olevan ei siis tarvitse pelätä kiinni joutumistaan ainakaan terveydenhoidon henkilökunnan osalta

arvoisa puhemies

lisäksi lakimuutoksessa ehdotetaan että henkilötietojen ilmoittamatta jättäminen ei saa olla esteenä hoidon saamiselle

vastaavasti kun sähkösavuke näyttää tutkimuksissa olevan vähintäänkin toimiva tapa irrottautua tupakanpoltosta miksi sitä ei saisi edes maustaa vaan se leimataan myrkyksi

tämä johtaa potilastietojen merkintöjen ja arkistoinnin ongelmiin jos potilasta ei pystytä tunnistamaan lainkaan puhumattakaan että se rohkaisee laittomaan maahanmuuttoon pohjolan perukoille

nimittäin luulen että näillä eläinaktivisteilla ei taida loppua filmi rullasta ja tämä asia varmaan elää omaa aikaansa niin pitkään kuin turkistarhaus suomessa vielä jatkuu myös keskustelu on päättynyt

tutkimuksessa selvisi että suomessa ketuilla yleisimmät terveysongelmat ovat väärään asentoon taipuneet jalat lähes neljällä viidestä ketusta liikkumisvaikeudet ja ripuli noin puolella ketuista

jatkossa voi olla siis niin että tupakkateollisuus myy nikotiininesteet lääkkeenä ja välttää kaikki haittaverot ja esilläpitokiellot kuten on nikotiinipurukumin kohdalla

oppilas jolta fyysisin keinoin poistetaan häiritsevää esinettä tulee myös puolustautumaan fyysisin keinoin

hallituksen esityksessä todetaan että suurin osa koulussa häiriköivistä on sosiaalisesti sopeutumattomia rajattomia ja vaikeista kotioloista

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämistä

perussuomalaiset ovat tätä määrätietoisesti vastustaneet ja tulevat sitä tulevissa syyskuun budjettineuvotteluissa myös vastustamaan

arvoisa puhemies

heidän kohdallaan voidaan puhua sosiaalisen kuntoutuksen tarpeesta ei tarpeesta tulla alistetuksi jälleen kerran auktoriteettiasemassa olevan aikuisen taholta

lisäksi esitän että hallinto valiokunnalta on pyrittävä

eikö tärkein mittari ole se eläimen hyvinvointi ja käyttäytyminen siellä tilassa missä häntä kasvatetaan ja jalostetaan ja pidetään

teidän ryhmästänne löytyy muun muassa meidän valtuuston puheenjohtaja ja muita vaikuttavia henkilöitä sieltä lautakunnista joten tälle asialle me voimme yhdessä tehdä jotakin kun me vaikutamme yhdessä

hoivanpidon puutetta ei edesauta sekään että kunnat huonossa taloudellisessa tilanteessa integroivat erityisoppilaita erityiskouluista ja luokista normaaliluokkiin

itselläni tämä ainakin herättää empatiaa siinä mielessä koska hyvin helposti tulee verrattua näitäkin tarhaeläimiä esimerkiksi koiraan ja me tiedämme kuinka tiukka eläinsuojelulaki meillä on että me emme voi kohdella esimerkiksi koiraa tai edes hamsteria tai marsua kuten tänään aikaisemmin sanoin vastaavanlaisella tavalla kuin minkkiä tai esimerkiksi supikoiraa

mikä näissä makunesteissä jotka sisältävät vain elintarviketeollisuudessakin käytettyjä aineita pääosin on niin vaarallista että niitä stmn esityksessä ei hyväksytä

pedagogisesti taitavan ihmissuhdetaitoisen opettajan kommunikointi ja työskentelytapa on sekä hoivaavaa että ohjaavaa

jos vesihöyry ja makeutusaine vapauttaa suomessa tuhansia ihmisiä tupakoinnin haitoilta on vaikea nähdä se niin vaarallisena tuotteena että se pitäisi kieltää lainsäädännön keinoin

ei tarvita kuin yksi tapaus jossa opettaja käy oppilaaseen käsiksi vaatien opetusta häiritsevää purukumia tai kännykkää itselleen ja se tulee kuohuttamaan koko koulumaailmaa ja leimaamaan erityisesti opettajia

tässä on selvä riski sille että makunesteitä kotikonstein maustavat alkavat myymään nesteitä muille jolloin syntyy uusi laiton bisnes maahamme

arvoisa puhemies

näiden havaintojen perusteella en sivistysvaliokunnan käsittelyn yhteydessä voinut olla vastustamatta lakimuutosta häiritsevän esineen pois ottamiseksi voimakeinoin